ja sitten siellä on sellainen edellytys että jokaisen toimintavelvollisuudesta johtuvan korvauksen saaminen edellyttäisi käytännössä hätäilmoitusta ja pääsääntöisesti myös pelastustoimen yksikön käyntiä paikalla

tänne tehdään jättiläismäinen investointi ja infra juuri teidän pääkaupunkiseudun ihmisten elinolojen ja pärjäämisen suhteen

huoli kohdistuu enemmänkin siihen niin kuin keskustakin on ollut tämän metropolipolitiikan takana ei sitä vastaan koska jos me olisimme olleet vastaan niin sitä ei olisi voitu toteuttaa että on huomioitava oikeudenmukaisuuden ja tasapuolisuuden nimissä että ei voi tapahtua niin että muut maakunnat ja muu maa kuihdutetaan ja ollaan kateellisia siitä jos muualla tehdään järkeviä kokeiluja

näinhän asia ei varmuudella ole

tässä tilanteessa sitten jos näitä perusteluja ihan tarkasti tulkitaan niin tähän voisi jäädä sellainen aukko että jos lähtee pelastamaan ja pystyy vaikka hukkumassa olevan ihmisen pelastamaan eikä kerkeä pyytämään apua ja ihminen toimitetaan suoraan sairaalaan ennen kuin on tehty näitä ilmoituksia tai pelastusyksikkö käynyt paikalla niin tietenkin täytyy tämän lain koskea myös tämmöisen ihmisen korvauskysymyksiä eli täytyy saada korvaus

eihän suomeen saa omakotitaloakaan rakentaa ilman rakennusohjeita ja rakennusvalvontaa

keskeytyyhän omakotitalonkin rakentamistyömaa jos näitä ohjeita ja määräyksiä rikotaan

arvoisa puhemies

kyllä maakunnissa on voimakas näkemys siitä että jo nyt pääkaupunkiseutu on erityisessä asemassa monen monen asian suhteen mutta pääkaupunkiseutu on tärkeä suomen menestymiselle kilpailukyvylle

lopuksi totean että kannatan hallituksen esitystä uusiutuvan energiankäytön lisäämisestä velvoitepaketin mukaisena sekä tavoitetta päästä sähköntuotannon omavaraisuuteen myöntämällä tvolle ja fennovoimalle ydinvoiman rakennusluvat

vielä sen verran että kun viittasin kuntalakiin ja sen uudistamiseen ja aluedemokratiaan niin se lienee välttämättömyys vaikka ed

täytyy tuolla lain käsittelyssä tämähän tulee hallintovaliokuntaan käydä läpi millä tavalla tätä tulisi tai tuleeko tätä vielä selventää tuossa mietinnössä

mutta lähtökohtaisesti on niin että tämä vahinko pitää tietysti todistaa ja sen voi tehdä sitten ilmoittamalla tuonne pelastuslaitokselle

semmoisissa tilanteissahan joissa hätäilmoitusta ei ole keritty tehdä tai sitten pelastustoimen yksikkö ei ole ollut paikalla on mahdollisuus tämän vahingon kärsineen tehdä poliisille ilmoitus samalla tavalla kuin vahingon kärsimisestä vaikka vakuutusasioissa tehdään jolloin poliisi kirjaa siitä sekalaisilmoituksen

arvoisa puhemies

tämä lakihan tehdään eun direktiivien mukaisesti sen vuoksi että ihmiset väärentävät passeja ja matkustusasiakirjoja ja tämmöinen biometrinen tunniste valokuvalla ei riitä vaan joudutaan etsimään muita keinoja

tämä vahingon kärsinyt sitten esittää ja perustelee mitä on tapahtunut jolloin pelastuslaitoksella joka tämä korvauksen maksaisi olisi perustellumpi syy sitten semmoisessa tilanteessa todeta että vahinko on todella tapahtunut

tämä laki on erittäin hyvä ja se on sitä myöskin tämän rekisteröinnin osalta ja sormenjälkirekisterin osalta koska valtaosa euroopan unionin maista laatii tämmöisen rekisterin

tässähän lähtökohtaisesti ei voi ajatella niin jos yhteiskunnassa on kansalaisen kannalta korvausvelvollisuus jollakin taholla että ihmiset tekevät petoksia ja hakevat sitten rahoja joillakin tämmöisillä korvauksilla

sirun tiedot suojataan oikeudettomalta lukemiselta siten että siruun tallennettuja tietoja on mahdollista lukea vain optisen konelukukentän lukemisen jälkeen ja vain niiden viranomaisten toimesta joilla on siihen erityinen oikeus

ja semmoiset jutut joissa ehkä joku sitten syyllistyisi petokseen tietenkin pitää selvittää ja saattaa asianomainen vastuuseen

arvoisa puhemies

en tästä laista tämän enempää ota asioita esille mutta totean vielä että minusta näyttää ainakin tässä vaiheessa että tästä laista ei voisi näin ykskaks sanoa että tämä olisi huonosti tehty

puheet tietoturvan olemattomuudesta tai siitä että sitä ei ole eivät ole totta vaan se on varmistettu tämän lakiesityksen alussa ja vielä valiokunta toteaa että se pitää vielä varmistaa ennen kuin tämä sitten otetaan käytäntöön

se toinen asia minkä hallintovaliokunta nyt tässä rekisteröinnissä otti huomioon on sellainen että kun ihminen pitää tunnistaa onnettomuuden tai jonkun muun tämmöisen tilanteen vuoksi niin viranomaiset voivat etsiä oikean henkilöllisyyden

arvoisa puhemies

pahoittelen ed

arvostan teitä erittäin pitkän ansiokkaan virkauran johdosta ja voin hyvin uskoa nämä näkemykset mitä toitte tässä esille

halusin sanoa puheessani sen että on tärkeää että nämä asiat mitä te toitte esille käsitellään ja selvitetään ovatko ne ristiriidassa ihmisoikeuksien kanssa mutta se nähdään sitten aikanaan

kun täällä ed

södermanilta aikaisemmin kysyin miten olisi selvitetty tsunamin uhrit niin sormenjälki säilyy päivistä kuukausiin saakka ja sillä voidaan identifioida henkilö

toisaalta kun viittasin neuvostoliittoon niin korostin viittaustanne siitä että otetaan nyt sitten ihmisiä kiinni ja jos vaan sormenjälki jossakin on niin sitten viedään heidät ikään kuin syyllisinä

tämä nyt kuitenkin semmoisena oikaisuna

mutta ed

te sanoitte äsken aikaisemmassa puheenvuorossa että jos suomeen niitä tallennetaan niin tämä tallentaminen vaarantuu se on ongelma mutta nyt sitten te sanotte että tämän passin voikin murtaa ja ottaa siitä sen sormenjäljen

silloinhan kysymyksessä ei ole viranomaistoiminnan epäluotettavuus tai järjestelmien pettäminen vaan ihan tähän passiin liittyvä asia

se taas liittyy siihen eun säännökseen että siellä täytyy olla nämä tunnisteet eli siitä me emme pääse mihinkään että tämä sormenjälki pitää sinne passiin laittaa se on sinne laitettava

niiden pitää pysyä siellä

arvoisa herra puhemies

mäkelä tuolla maakunnissa kansalaisten kansanomainen ilmaisu pääkaupunkiseudusta on kehä kolmosen sisäpuoli

käytin sitä kansanomaista ilmaisua ja sitten puhuin metropolialueesta jonka te hyvin tiedätte ja joka on kokonaan muuta kuin tämä kehä kolmosen sisäpuoli

tämä nyt niin kuin tämmöiseksi selvennykseksi

arvoisa herra puhemies

suomessa on etsitty keinoja oikeudenkäyntien viivästymisen ehkäisyksi koska olemme saaneet tuolta euroopasta päin niistä monia monia huomautuksia

tämä käsittelyssä oleva lainsäädäntö on yksi pieni mahdollisuus nopeuttaa näitä oikeuskäsittelyjä koska tässä paikallissyyttäjien toimialueiksi määrätään koko valtakunta aivan samalla tavalla kuin se on määrätty poliisille

tämän ajatus on se että kun tällä hetkellä voimassa olevan lainsäädännön mukaan tämän laajentamisen voi tehdä vain valtakunnansyyttäjä omasta määräyksestään niin nämä valtakunnansyyttäjän eri määräykset jäävät pois ja tämä syyttäjän toimialue joka nyt on syyttäjäviraston toimialue laajentuu koko maahan ja nämä syyttäjät jotka ovat ajamassa niitä juttuja voivat sitten mennä käsittelyyn jonnekin muuallekin niin että ei tarvitse tehdä syyttäjävaihdoksia eikä tämmöisiä erityisiä päätöksiä

siihen vaikuttavat ensinnäkin ne säännökset joita eduskunta säätää toisaalta näiden säännösten omaksuminen kaikkien tienkäyttäjien osalta

pidän tätä erittäin hyvänä lakina ja muutoksena joka osaltaan voi auttaa tässä oikeudenkäyntien viivästymisenst

sitten kun näitä sääntöjä eivät aina niin kuin me tiedämme ihmiset noudata joko tuottamuksellisesti tai tahallisesti niin sitten täytyy olla valvontaa

yleiskeskustelu on päättynyt

levyltä yksityiskohtaisen kesänäyttelyyn

lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisen edustuskuntayhtyvaliokunnan ehdotukseen kolmonen kymmenen ensimmäisen neljänkymmenenviiden ein

yksi on ollut teiden kunnon ja liikenneolojen ympäristön parantaminen ja ihan tämmöinen yhdyskuntarakentaminenkin

huumausaineiden syvällisempi merkitys selviää ehkä sellaisille ihmisille jotka joutuvat tekemisiin huumausaineiden käyttäjien kanssa

tässä mielessä ei kannata liikaa luottaa siihen että jos kaikki vaan kielletään ja tehdään lailla kielletyksi niin liikenneturvallisuus siitä paranee ja sitten olemme onnellisia

yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti ajatellen se ehkä selviää sitten kun elämme tästä muutaman kymmenen vuotta eteenpäin ja voimme esittää kysymyksen ketä suomessa on mahdollisuus ja varaa hoitaa

en tiedä onko sitä mutta siihen liittyvä seuraamusjärjestelmä ei mielestäni ole ollut pitkiin aikoihin kohdallaan

oma ennustukseni on että mikäli huumeiden käyttöön ja huumausaineiden leviämiseen suhtaudutaan näinkin lievästi kuin suomessa suhtaudutaan edessä on se tie että kun työssä olevat henkilöt ovat koko ikänsä maksaneet veroja ja haluavat vanhuudenturvaa heidän hoitomahdollisuuksistaan kilpailevat erilaiset päihteiden ja huumeiden väärinkäyttäjät joiden joukko on kasvanut niin suureksi että tähän haasteeseen ei voida vastata

me olemme täällä ainakin jonkun verran kannattamassa erilaisia lisäyksiä ajokieltojärjestelmiä ja tiukennuksia ja toisaalta sama talo käsittelee tahalliseen rikokseen useasti syyllistyneiden henkilöiden vankilaan tuomitsemisen sijasta laittamista asuinyhteisöihin ja kotiin jonkun sähkövalvonnan varaan

kuitenkin liikenteessä liikkuvat ihmiset valtaosin ovat juuri niitä jotka maksavat tämän yhteiskunnan viulut hoitavat perheensä maksavat verot ja toimivat sillä tavalla kuin yhteiskunnan jäsenen moraalisesti tulisikin toimia ja sitten toiset jotka näitä rikkovat eivät välitä tämmöisistä moraalisäännöksistä yhtään mitään

arvoisa puhemies

sehän on jo osittain tätä päivää koska meillä ei ole mahdollisuuksia tarjota huumeiden käyttäjille kallista hoitoa siinä määrin kuin olisi tarvetta

tämä ehkä avaa näkemystä siihen millä tavalla huumeiden käyttöön kannattaa ainakin täällä lainsäädäntöelimessä suhtautua

kummassakin tapauksessa keskeisin vaikuttaja järjestelmän muutoksiin on oikeusministeriö joka ei hyväksy kovin helpolla liikenneministeriön esittämiä lievennyksiä mutta esittää tahallisten rikosten osalta ja vaatii ja ajaa kaikin keinoin näitä muutoksia

toisaalta jos ajatellaan sitä että me säädämme erilaisia lakeja täällä on lähetekeskustelussa myöhemmin tuo virallisen syytteen ulottaminen lähisuhdeväkivaltaan jossa seurauksena on sakkoa ja toisaalta kun me ajattelemme huumeiden levittämistä lapsille nuorille perheisiin viattomille lapsille niin tässä mielessä saa vähän perspektiiviä siihen missä asioissa olemme tällä hetkellä ja mitä käsittelemme

tämä ei tavallisen kansalaisen järkeen mahdu ei sitten millään

arvoisa herra puhemies

tämä vakituisten palokuntien päivälähtövahvuus on tietysti tärkeää ja sen huomioon ottaminen siinä tilanteessa että tämmöinen sopimuspalokunta on työssä käyvää joukkoa eikä suoraan pääse sitten kaikki ainakaan tai riittävässä määrin lähtemään hälytykselle

tässä uudistuksessa on yhdistelty näitä eu direktiivin vaatimuksia ajokorttien voimassaoloajasta ja sitten tuodaan ihan kansallisesti hyviä asioita

tietysti olisi ollut hyvä että olisi voitu selvittää tätä tilannetta voidaanko harkita tai löytyykö ratkaisua siihen että työantaja saisi korvauksen tämmöiseen kiireelliseen hälytystehtävään lähtevän henkilön palkkamenoista mutta se ei varmasti ole mikään pieni kysymys

tero rönni sanoi täällä tästä opetuslupa asiasta että tämä laajennus muille kuin perheenjäsenille on huono asia

kun täällä on sanottu että tämä mdpv huumeen kieltäminen tuli nopeasti olettaisin että viranomaisissa on käsitys että se tuli hitaasti

okei voidaan kysyä onko ylipäätään tämä perheen opetus järkevä ja hyvä asia vai pitäisikö kaikkien käydä autokoulu

toisaalta haluan myöskin tästä todeta että on erittäin hyvä että ministeri on käynnistänyt selvityksen tästä työttömyyskorvauksen leikkautumisasiasta ja että siinä on hallituksella näkemys että se sieltä sosiaali ja terveysministeriöstä ja ministeri rehulan toimesta tulisi tänne vielä tämän kauden aikana koska tämä on todella ollut sopimuspalokunnassa vapaaehtoisesti toimiville henkilöille jotka ovat olleet työttömyyskorvauksella sellainen este ja rasite ja epäoikeudenmukaisuus joka nyt sitten saadaan korjattua varmasti tuolla ministerin äsken kuvaamalla tavalla

mutta meillä on tämmöinen järjestelmä ollut ja se on lähtökohtaisesti lähtenyt siitä että jos on vähävaraisuutta niin annetaan tämmöinen mahdollisuus

siinä mielessä ministeriö on tässä toiminut varmaan mahdollisuuksiensa mukaan mutta mikäli muistan oikein niin kauhean innokkaita ei oltu tämän kieltämiseksi siellä ministeriössä ainakaan virkamiestasolla

tero rönnin puheenvuoroon viitaten voidaan kysyä onko se sitten hyvä jos vähävaraisen yksinhuoltajan tai ajokortittoman yksinhuoltajan tai perhe jolla ei ole ajokorttia niin perheen nuori joutuu pakosta autokouluun mutta semmoinen jolla on läheinen joka voi opettaa ei joutuisi

en tiedä käynnistyikö se ministerin toimesta sitten ripeämmin mutta tähän suhtauduttiin vähän niin kuin odotellen ja viranomaisissa tätä kaivattiin ja nostettiin esille

tässäkin mielessä minä ymmärrän tämän esityksen vaikka varmasti tästä laajennuksesta voidaan autokoulupuolella tykätä huonoa

mutta toisaalta tässähän tämän opetusluvan vaatimukset sitten lisääntyvät ja myöskin koulutusvaatimukset mikä on hyvä asia ja lisää taas sitten kyllä autokouluopetuksen roolia

törkeisiin väkivaltarikoksiin syyllistyneiden henkilöiden vankilasta vapautuminen ja uudelleen rikoksiin syyllistyminen puhuttaa kansalaisia ja erityisesti kyllä myöskin tärkeästä syystä

pitkän aikaa olen jo tuolla kentällä katsonut että kyllä ennen pitkää ollaan nelipyöräisten kanssa tosi suurissa vaikeuksissa

tämä laajakaista asia on puhuttanut hyvin paljon suomalaisia ja paljon siitä syystä että tänä päivänä sähköiset palvelut ovat aivan keskeinen järjestelmä jolla ylipäätään voidaan elää ja saada palveluja

ongelmahan on se niin kuin täällä on tullut esille että näitä uusia huumeita keksitään niin nopeasti että ei ennätetä kieltoja tehdä

nyt tämä eurooppalainen ja suomalainen käytäntö että kansainvälisesti määritellään ensin kielletyksi ja sitten vasta ne täällä sen listan mukaisesti kielletään on aivan liian hidas

toimme hänet poliisilaitokselle

sinänsä on positiivista havaita tai semmoisen johtopäätöksen olen tehnyt että täällä liikenne ja viestintävaliokunnassa on korkean moraalin omaavia kansanedustajia jotka haluavat tiukkaa lainsäädäntöä ja selviä kriteerejä ja seuraamuksia

on hyvä että ministeriö ja ministeri on tarttunut tähän ja että tätä lainsäädäntöä muutetaan niin että valtioneuvoston asetuksella näitä voidaan sitten nopeasti kieltää

vaikka monesti on sellainen käsitys että nämä laajakaistaongelmat tai yhteysongelmat olisivat vaan tuolla kaukaisilla haja asutusalueilla ja pohjoisessa ja idässä niin niin yllättävää kuin se onkin niin esimerkiksi satakunnassa meidän maakunnassa jo nyt on ollut ongelmia kun näitä lankaverkkoja on purettu ja sitten yritetty korvata tuommoisilla muilla yhteyksillä ja niiden yhteyksien kapasiteetti on ollut heikko eikä ole ollut taas toisaalta mahdollisuutta samalla tavalla käyttää näitä sähköisiä palveluja esimerkiksi yritystoiminnassa kuin lankaverkon aikana

muuten tämä on mahdoton tilanne

tämä huumausaineet jotka hetkellähän nämä aineet joita ei ole luokiteltu huumausaineiksi käsitellään lääkerikoksina tai salakuljetuksena ja seuraamukset ovat hyvin lievät sakosta vuoteen vankeutta samasta aineesta joka nyt sitten lain voimaan tullessa muuttuu huumausaineeksi

joskus tuntuu että meidän pitäisi lakivaliokunta laittaa liikennevaliokunnan joukkoon niin ehkä se ryhti tulisi semmoisellekin puolelle

nythän kun meillä on tämä järjestelmä niin siitä on annettu myöskin sisäministeriön ohjeet tulkintaan

minä toivon että liikenne ja viestintävaliokunta pyytää nämä tulkintaohjeet koska tämä laki ei kyllä kerro kuinka tiukka se tulkintamahdollisuus on siellä

me totesimme poliisin ammattitaidolla ja kokemuksella joka ei ole varmasti psyykkisesti sairaita henkilöitä hoitavien ammattihenkilöiden arvioinnin tasolla mutta me totesimme että vapaudessa ollessaan tämän väkivaltaisen henkilön riski syyllistyä uuteen väkivaltarikokseen voi olla kovin matala

sitä on kiristetty sillä tavalla vuosien varrella että sitä harkintavaltaa ei enää ole siellä niin paljon kuin meistä täällä tuntuu

kun tässä nyt esitetään että lisätään tämä turvalaitteiden käytön laiminlyönti siis turvavyöt ja tämmöiset matkapuhelimen käyttö ajon aikana ajo ja lepoaikarikkomukset vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvät rikkomukset niin arvoisat edustajat tiedättekö te mitä tämä tarkoittaa

tässä mielessä hyvin helposti tämä on törkeä huumausainerikos

tietysti tämän lain hyvä asia on se josta voin kyllä ministeri lindeniä kiittää että hän kuunteli niitä kuntia ja koko suomen alueen asukkaita jotka olivat siinä tilanteessa että tämän laajakaistaverkon rakentamisen kustannukset eivät olleet mahdollisia vähävaraisille ja harvaanasutuille kunnille ja oli vaara että nämä joutuvat kärsimään tai eivät voi saada samoja etuja kuin mihin muualla maassa on pyritty

kun on kysymyksessä vain lääkerikos tai salakuljetus poliisilla ei ole sellaisia mahdollisuuksia toimia tässä kuin olisi jos tämmöinen aine olisi huumausaine ja se olisi säädetty huumausainelaissa ja näissä määräyksissä kielletyksi

oletan että ette tiedä käytännössä mitä tämä tarkoittaa

ja kun meni muutama vuosi niin tämä sama rikollinen piiri pyöri ympäriinsä eri väkivaltajutuissa ympäri maata

tämä verkko kiristyy valtavan paljon

tässähän on vielä ongelmana se että jos tutkitaan lääkerikosta ja salakuljetusta on syyllistynyt salakuljetukseen ja lääkerikokseen mutta kun käyttöä ei ole rangaistu niin voi käyttää täysin luvallisesti

eli tässä ei varmaan ole mietitty sitä että suomessa on ihan systemaattinen tarkoitus asentaa näitä kameroita mikä sinänsä on hyvä asia

se on lisännyt valtavasti pieniä liikennerikkomuksia ja kun me tällä tavalla tähän lisäämme niin nämä seuraamukset kiristyvät aivan kauheasti

lauslahdenkin ilmaisussa kun puhutaan design huumeista ja viihdehuumeista ja viihdekäytöstä

toinen asia sitten ovat nämä muutokset sen suhteen että jos on mahdollisuus antaa myöskin varoitus niin se on hyvä asia että ei heti tarvitse määrätä ajokieltoa

siirtyivät taloon tapasivat siellä ilmeisesti tuntemattoman pariskunnan ja kävivät kimppuun mies pääsi pakoon ottivat naisen ja veivät muutaman kymmenen kilometrin päähän ja puukottivat kuoliaaksi

tätä ilmaisua eivät kauheasti ainakaan alan ihmiset rakasta en arvosta sitä ollenkaan mutta näinhän se mediassakin on koska se ei sinänsä

mutta sitten kun mennään tähän että poliisi antaa varoituksen ajokiellon sijaan myös liikenneturvallisuuden vaarantamisesta joka osoittaa vakavaa piittaamattomuutta

arvoisa puhemies

ne mutta tuota antaa sellaisille jotka eivät ymmärrä näistä sellaisen mielikuvan että se on jotenkin jotakin hienoa koska design on vähän toista tai että siihen liittyisi ihannointia tai hyväksyntää huumausaineita kohtaan mitä ed

tämän lain toimeenpanon osalta tai sanotaan että kun tämä lähtee sitten kunnolla toteutumaan niin voisi toivoa että nyt huolehdittaisiin siitä ja että valtiovallalla ja liikenne ja viestintäministeriöllä ja tietysti ministerillä ensi kädessä olisi sellainen valvonta ja asenne ja konkreettinen valvonta että ei jäisi niitä katvealueita tai niitä alueita missä yritykset ja yksityiset ihmiset jäävät huonojen yhteyksien varaan

no hyvä kysymys

kun nämä määräajat ja elinkautiset monesti kansan suussa sotketaan niin sanon että elinkautisessa ei ole määräaikaa

onko nyt niin että jos joku kuljettaja tahallisesti ajaa nimenomaan tahallisesti ajaa liikenneturvallisuutta lähes törkeästi vaarantavaa nopeutta niin sitä lievennetään ja ammatikseen työssä koulutuksessa tai muussa kulkevalle kiristetään

silloin oli sentään kysymyksessä kansallinen valuutta

päinvastoin teidän puheenne oli tiukka ja asiasisällöltäänkin hyvin tärkeä

salolainen totesi että tässä ei auteta euroa niin tässä vaiheessa varmasti autetaan kreikkaa mutta kyllähän taustalla on euron arvo ylipäätään

toivon mukaan me saamme syksyllä sellaisen lainsäädännön joka mahdollistaa valtioneuvoston asetuksella näiden huumausaineiden määrittelemisen kielletyksi ja silloin meillä on mahdollisuus puuttua tehokkaammin viranomaisen toimin näihin kansainvälisiin rikollisiin jotka rahastavat suomen nuorison ja huumeisiin sortuneiden kansalaisten elämällä ja aiheuttavat arvaamatonta tuhoa ja kustannuksia

minun mielestäni aina on niin päin tuolla kentällä nähty että nimenomaan tahallinen piittaamattomuus pitäisi olla että se on tahallisesti tehty tietoisesti tehty ja siitä pitää seurata semmoinen seuraamus

hyvin vähän täällä vasemmalla laidalla on tuotu esille mitä seurauksia on tavalliselle pienituloiselle eläkeläiselle lapsiperheelle yksinhuoltajalle yrityselämälle jos euro romahtaa

näistähän me kaikki kansanedustajat olemme saaneet ympäri valtakuntaa hyvin hyvin paljon kiukkuista palautetta ja varmaan ne ovat ulottuneet ministeriöön ja ministerillekin saakka

siinä olen ministerin kanssa samaa mieltä kun hän totesi että ammattikuljettajien ja muidenkin ihmisten pitäisi olla kohtuullisesti tasavertaisia koska nykyisin kuljetaan kaukana töissä tarvitaan työhön autoa

kertokaapa nyt tässä koko salille onko se parempi vaihtoehto

mutta tämä valmistelu minun mielestäni on ollut kuitenkin näissä olosuhteissa ripeää ja tällä tavalla on turvattu myöskin se että jos ei kaupallisesti ole kannattavaa tämmöisten verkkojen saanti niin ne valtio sitten määrätyillä järjestelmillä ja tukiasioilla hoitaa

tässä mielessä on tarvetta toimia koska meidän valuutta on aivan sama ja jokaisen jäsenvaltion talous vaikuttaa meidän yhteisen euron arvoon ja koko euroopan talouselämän mahdollisuuteen globaalissa taloudessa

kun meillä oli aiemmin käsittelyssä hallituksen esitys elinkautisvankien rangaistuksen laskemisesta esitykseen sisältyi lievennys vuoden vähennys minimissä milloin täysi ikäinen murhan tekijä voitaisiin laskea ehdonalaiseen tai vapauteen

et saa mitään korvauksia kovin helpolla ja on erittäin vaikea saada kuljettajia näihin

myöskin maakuntien liittojen rooli on tärkeää ja niin kuin olen ymmärtänyt niin siellä on otettu asia vakavasti ja tässä laissahan näkyy olevan aika lailla myöskin velvoitetta että näin pitää tehdä